se olisi tehty toisella tavalla paljon tehokkaammin

mikään näistä energiamuodoista ei ole ongelmaton tai riskitön mutta se ainakin tiedetään että kivihiilen käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta ja se muutos on peruuttamaton ja se on todella vaarallinen kehityssuunta

eli samaan aikaan kun vastustetaan päästöjä myöskin sitten vastustetaan tämmöistä päästötöntä energiaa kuten vesivoimaa ja ydinenergian hyväksikäyttöä

siellä on kivihiilen käyttö lisääntynyt sähkön hinta kuluttajille on kallistunut tukiaiset uusiutuvalle ovat merkittävät ja onneksi ne todella työllistävät siellä saksassa se vielä puuttuisi jos eivät työllistäisi ja nyt on menty tilanteeseen jossa kivihiilellekin aletaan jo maksamaan tukiaisia

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu moneen suuntaan mutta nyt tarvitaan yhteistyötä jotta tämä suomen taantuma ja niukentuva talous saadaan kasvuun ja sitä kautta syntyy niitä työpaikkoja joita me täällä peräänkuulutamme

työpaikat syntyvät yrityksiin ja täällä on tullut monia hyviä huomioita siitä kuinka pystytään helpottamaan sitä että yrityksillä on luottamusta investoida palkata henkilökuntaa

kilpailukyky syntyy uusista keksinnöistä uusista tuotteista ja siihen tarvitaan koulutuspanoksia että meillä on tuotekehitystä meillä on tiede ja yliopistot ja korkeakoulut semmoisessa mallissa että tulee uusia tuotteita joita maailmalla halutaan ostaa ja uusia toimintatapoja

mahdollistetaanko yrityksille myös kilpailu näissä liiketoimintamalleissa

arvoisa puhemies

minusta vaihtoehto sen sijaan että me nyt ottaisimme jonkun tämmöisen kansanäänestysinstrumentin käyttöön on enemmänkin se että me avaamme tätä meidän päätöksentekoa suomessa ja tätä päätöksenteon valmistelua kansalaisille että he pääsevät antamaan osaamista ja neuvoa siihen prosessiin

yhdysvalloissa ja kanadassa on käytetty joukkoistamista eli ihmisiä on otettu muun muassa sosiaalipuolen säästöistä päättämiseen eli he ovat osallistuneet siihen minkälaisia vaikeita valintoja joudutaan tekemään sen prosessin edetessä ja sitä kautta sitten on päädytty vaikeisiin ratkaisuihin

arvoisa puhemies

me emme ole sivullisia tässä euroopan talouskriisissä

yritykset joutuvat sopeutumaan nopeisiin laskuihin ja nousuihin

arvoisa puhemies

lisäksi meidän on löydettävä suomesta alat joilla meillä on edelläkävijyyttä

ihmiset ovat kaksikielisiä ja se on jollakin tavalla aika hienosti rakentunut että jokainen käyttää sitä omaa äidinkieltään ja tällä tavalla hommat sujuvat

globalisaation tuoma myllerrys ja muutos pelottavat ihmistä

minun mielestäni tämä on niin murheellista että tässä nyt keskustellaan tästä ruotsista ja ruotsin kielen pakosta sen takia että meillähän on vahva yhteinen historia ruotsin ja suomen välillä

se nostattaa huolen toimeentulosta

raamisopimusta haluankin suitsuttaa juuri tästä syystä että nyt on otettu askel eteenpäin

on suuri rikkaus se että meillä olisi tämmöinen vahva skandinaavinen yhteys ja suomalaisilla nuorilla tänä päivänä pohjois suomen nuorilla on mahdollisuus lähteä norjaan töihin ja täällä etelä suomessakin on moni joka suunnittelee norjaan töihin lähtöä

on mahdollisuus aika pienellä kielitaidon päivittämisellä sitten hankkia semmoinen sujuva osaaminen ja työmarkkinat ovat ei vain ruotsissa vaan myös norjassa mahdollisesti tanskassa suomen lisäksi

se on meille suomalaisille nuorille täällä suuri rikkaus ja minä todella toivon että osattaisiin vähän laajemmin nyt ajatella näitä asioita

mankala periaatehan perustuu siihen että osuustoiminnallisesti tuotetaan sähköä tarvitsevalle teollisuudelle

arvoisa puhemies

he ovat koulutettuja mutta heillä on suuri vastuu isosta joukosta lapsia ja lapsiperheitä jolloin yhden henkilön opastamiseen on aivan liian vähän aikaa ja muutosta ei välttämättä synny

arvoisa puhemies

edustaja niikko on aivan oikeassa siinä että suomalaisille nuorille on eduksi että heillä on mahdollisimman vahva ja laaja kielitaito eikä kukaan pistä nyt englannin taitoa ja ruotsin taitoa esimerkiksi vastakkain

mutta jotenkin kummallisesti pistetään aina vastakkain esimerkiksi ruotsi ja venäjä kun ihmiset lukevat saksaa ja ranskaa ja englantia sen ruotsin lisäksi

minun mielestäni olisi erittäin tärkeätä että suomessa olisi suurempi innostus juuri venäjän kieleen koska venäjä tarjoaa suomelle suuria mahdollisuuksia varsinkin talouden ja kaupan suhteen

luin artikkelin josta ilmeni että usein juuri suurin palvelutarve on alueilla joissa on kaikista heikoimmat palvelut

kannatan edustaja pelkosen lakialoitetta ja ymmärrän sen juuri näin että on erittäin tärkeätä että nuoret saavat henkilökohtaista apua ongelmiinsa

jos sitä ei tule lähipiiristä on hyvä että edes sosiaalityöntekijät voivat häntä tukea ja ratkoa yhdessä aikuisen asiantuntijuudella haasteita

meillä on täällä suomessa todella syytä olla ylpeitä yleisradiosta julkisen palvelun korkeasta laadusta

kataja aika hienosti vertasi että hallitus on sanansaattaja ja tästähän on debatissa kysymys kun me sosialidemokraatit vaadimme että hallitus on päättäjänä siellä eussa kun näitä vaikeita asioita ratkaistaan

nimittäin aasiassa jo koetaan huolta siitä saadaanko saatavat takaisin vai ei eli siis tilanne ilmeisesti valitettavasti kuitenkin eskaloituu

arvoisa puhemies

talouden tilanne on varsin synkkä ja näkymät ovat kovin utuiset joten me tarvitsemme suomessa rakenteellisia uudistuksia mutta myöskin investointeja uuteen kasvuun

suuri huoleni onkin euroopan tulevaisuus

kun vain huolehdimme ylen rahoituksesta myös tulevaisuudessa niin laatujournalismi tulee elämään suomessa vahvana

tuleeko se portugalin kohdalla tuleeko se espanjan kohdalla

joten toisaalta toivoisin että ministeri kertoisi vähän sitä strategiaa kuinka me tulemme suomessa nyt löytämään näitä uusia kasvun alueita

olisiko myös aika jo miettiä että tehdään jotain kun nämä takaseinän rappaukset alkavat rapista otsalle

toinen asia mikä on tullut esille on se että suomalainen innovaatiopolitiikka kyllä pystyy tuottamaan näitä gaselliyrityksiä mutta ongelma on tällä hetkellä niitten julkisen ja yksityisen riskirahoituksen saanti eli miten tässä pyritään ministeriössä sitten helpottamaan näitten gaselliyritysten menestymistä ja pääsyä kansainväliseen bisnekseen mukaan ja sitä kautta luomaan näitä uusia menestystarinoita

arvoisa puhemies

edustajat saarikko ja rehula tässä moittivat vanhuspalvelulakia mutta kyllä se on kuulkaa hyvät edustajat peruskoululakiin verrattava uudistus

suomi on tässä eturintamassa nyt etenemässä ja tekemässä niitä ratkaisuja niin että pystytään ikääntyvästä väestöstä pitämään hyvä huoli ja tarjoamaan hyvät palvelut

me luomme nyt näitä käytäntöjä palveluita ja jopa standardeja eli tässä on nyt meillä iso paikka ja suuri mahdollisuus luoda jotain hyvää ja parempaa hoivaa

sosialidemokraatit ovat kiinnittäneet tässä lainvalmistelussa huomion siihen että kotona on hyvä asua kotiin pitää tuoda palvelua mutta samalla on myös huolehdittava siitä että kun ihminen on hyvin heikossa kunnossa ja ainoastaan laitosolosuhteissa voidaan tarjota hänelle kunniallinen hoiva niin siellä laitoksissa on oltava riittävästi henkilökuntaa

me käymme suomessa kovasti keskustelua keinoista miten hillitä ilmastonmuutosta ja minkälaisia uusiutuvia energialähteitä on olemassa ja kuinka nämä uusiutuvat energiamuodot sitten otettaisiin käyttöön mutta me tarvitsemme sen rinnalla myös ihan konkreettisia toimia jotka vaikuttavat ruohonjuuritasolla ja tekevät nämä hienot asiat sitten mahdollisiksi

yksi tällainen konkreettinen toimi olisi velvoittaa polttoaineiden jakeluasemat myymään vähintään yhtä puhdasta tai lähes puhdasta biopolttoainetta

kuinka voidaan olettaa että biopolttoainetta käyttävät autot yleistyvät suomessa tai yleensäkin biopolttoaineiden käyttö yleistyy jos autoa ei voi tankata missään

suomi on kuitenkin maantieteellisesti kovin iso maa ja senpä takia matkustaminen edellyttää että välillä siihen autoon voidaan ihan tankatakin sitä polttoainetta

haluan muistuttaa tässä yhteydessä että meille kovalla metelillä tuli aikoinaan lyijytön bensiini bensa asemille ja se saatiin juuri tällaisen lain avulla jakeluun

eli nyt näkisin että meidän pitäisi tätä samaa tapaa kuin millä lyijytön bensiini saatiin yleisesti käyttöön käyttää myös siinä että saamme tämän biopolttoaineen yleisesti sitten tarjolle ja ihmiset voivat tehdä näitä kestävän kehityksen edellyttämiä valintoja kun he autoilevat

sen lisäksi haluaisin tässä yhteydessä myös tuoda esille sen että paljon on käyty keskustelua siitä mistä tämä biopolttoaine sitten pitäisi valmistaa ja muun muassa palmuöljystä tehtävä biopolttoaine on kovan kritiikin alla

valtion tulisi käyttää tässä yhteydessä omistajaohjaustaan jotta esimerkiksi neste nopeuttaisi aikatauluaan tuottaa puhdasta biopolttoainetta palveluun ja pyrkisi eroon sellaisista tekniikoista joissa hyödynnetään palmuöljyä polttoaineen raaka aineena ja voitaisiin sitten nesteessä siirtyä käyttämään vain sertifioitua rspo palmuöljyä

tämä globalisaatio on todella muuttanut tätä maailmaa ja juuri sen takia on erittäin tärkeää että suomi tekee tiivistä yhteistyötä euroopan maiden kanssa siellä eussa sisällä ja että suomi on aloitteellinen ja aktiivinen ja hakee niitä verkostoja

erityisesti tämä päällä oleva talouskriisi ja se että nyt nämä kuolevat työpaikat syntyvät uudestaan täällä eussa on meille kaikille eurooppalaisille ihan ykköskysymys ja se vaatii suurta yhteistyötä ja ponnistelua

arvoisa puhemies

jotta avautuisi mitä tasa arvo on on kerrottava tarina kissasta norsusta kultakalasta apinasta ja sammakosta jotka olivat ryhtyneet kilpasille paremmuudesta

reilun valinnan takaamiseksi teidän kaikkien on kiivettävä tuohon puuhun

soini varmasti hyvin tietää että totalitaristisessa järjestelmässä ei tunneta sananvapautta saati mielipidevapautta

katson että tärkeätä on oppia tunnistamaan epätasa arvoa tuottavat rakenteet ja korjaamaan niitä ei vain kauhistella lopputulosta tai esittää uuden valvojaviran perustamista

kun harmitellaan palkkauksessa esiintyvää eriarvoisuutta on tutkittava työn vaativuutta mutta myös kannustettava tyttöjä ja naisia hakeutumaan paremmin palkatuille ja perinteisesti miesvaltaisille aloille

tosiasia on se että naisen palkka on edelleen pienempi kuin miesten palkka jokainen lapsi vähentää naisen palkkaa ja tämä kaikki näkyy lopulta myös eläkekertymissä

kun kauhistellaan yksinhuoltajaäitien köyhyyttä on parannettava julkisia palveluita siten että yksinhuoltajan on mahdollisuus saada lapsensa hoitoon jotta voi ottaa työtä vastaan

kun paheksutaan nuorten naisten määräaikaisia työsuhteita on tasattava paremmin vanhemmuuden kustannuksia lapsen molempien vanhempien työpaikkojen välillä

eriarvoisuus kiinnittyy myös ihmisten ikääntymiseen

kun on kuitenkin seurannut suomalaisen yritysmaailman pääjohtajien keskustelua erityisesti keskon pääjohtajan keskustelua pääministerin kokovartalopuheillaan alan enenevästi kallistua näkemykseen että on toimittava lainsäädännön aikaansaamiseksi jotta myös naisilla on mahdollisuus edetä uralla heitä kiinnostaviin tehtäviin edellyttäen että heillä on pätevyyttä

jaan ed

laxellin kanssa saman huolen työeläkejärjestelmän tulevaisuudesta olemme molemmat talousvaliokunnan jäseniä ja siellä tätä eläkejärjestelmän asiaa on kovasti seurattu

tämä finanssikriisi on nimittäin todella iskenyt näihin meidän eläkeläisiin ja eläkkeisiin ja yksityiset eläkkeet vain kasvattavat suosiotaan mikä tavallaan myös heijastaa sitä kansalaisten kokemaa huolta saavatko he todella eläkkeensä tulevaisuudessa

kannatan myös tässä yhteydessä tietenkin tämän poikkeuslain jatkamista koska sillä tavalla voidaan ehkä hiukan puskuroida sitä ettei nyt tämmöisen kriisin keskellä lähdetä myymään meidän esimerkiksi suomalaiseen teollisuuteen investoituja rahojamme ja tällä tavalla dumppaamaan teollisuutemme hintaa

silloin se avaa tietenkin mahdollisuuden ulkomaalaisille sijoittajille tulla ja ostaa nämä meidän teollisuuden osakkeet edullisesti

arvoisa puhemies

mutta toivon todella sitä että löydetään ratkaisu siihen että ihmiset jaksavat olla pidempään työelämässä ja kerryttävät sitä eläkepottia sen sijaan että lähtisivät itse nostamaan sitä eläkettä

näitä asioita varmaan ministeriössä paljon pohditaan

arvoisa puhemies